anteeks tunnustetun

kun tieto lisääntyy hallitus joutuu myös perääntymään kuten eläkeläisten asumistuen leikkaukseen ja palkansaajien pakkolakeihin suunnitellut korjaukset kertovat

olkaa hyvä

ey keskustelu on päättynyt tai eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä asia mutta nyt lakiehdotukset pr oikeutus on toinen kerta on päättynyt

siitähän lehdet ovat paljon puhuneet että meillä on tämmöinen alhainen pääomatuloverotuksen ongelma ja nyt pitää tehdä sinne vielä lisää helpotuksia jotta velkaa lisätään

pyrstö mustajärvi

kysymys ei nyt ole vain siitä mitä selontekoon on suomen nato suhteesta kirjoitettu vaan ennen muuta siitä miten hallituspuolueet näitä kirjauksia tulkitsevat

valmistuksessa

kansalaiset odottavat nyt päättäjiltään että menneestä on opittu ja veronmaksajien puolesta suuria sitoumuksia annetaan äärimmäisen suurella harkinnalla

äänestys

arvoisa puhemieskaan pysty

kirsti kettunen

jos

arvoisa puhemies peter

esitteen ehdotuksen numerot satakolmekymmentä kaksrivistetyllä kroisos puhemieskaudella

kertokaa vihdoinkin selvä vastaus

jaaha minuutti ehti mennä jo

liikennepolitiikkaa käännetään väkisin markkinaehtoiseksi unohtaen että näin tehdään suuri vaurio maan tasapuoliselle aluekehitykselle ja koko maan kilpailukyvylle

se on meille tärkeä asia että teidän hallituksenne siellä ei ole siirtämässä presidenttiä joka on kansan valitsema hyvin hoitanut meidän ulkopolitiikkaamme syrjään tästä vaikuttamisesta

oliko vielä joku edustaja joka halusi tähän asiaan

seuravaksi sitä osasto viisitoista ehdotusten tekemistä varten ryhdytään yksityiskohtaisen itse myöntänyt rakennepaketin perustuvan pitkälti uskomuksiin

ministeri tuomioja

kun ministeri stubb sanoo selonteossa olevan vahvat perusteet harkita naton jäsenyyttä sanoo ministeri cronberg joka on paitsi hallituksen ulko ja turvallisuuspoliittisen valiokunnan jäsen myös arvostettu turvallisuuspolitiikan tutkija että selonteossa on vahvat perusteet miksi jäsenyyttä ei tule harkita

arvoisa puhemies teen ehdotuksen satakahdeksantoista plus ja musta arvoisa puhemies kannattaja vetää pois esityksensä

hän sanoi miesten ehdotuksensa

äänestyksessä

arvoisa puhemies

ja äänestysyrityksiä

äänestyksessä

arvoisa puhemies kannattaa selvitystä palo ja

arvoisa puhemies kana

toivon että tämä olisi pääministerillä kirkkaana mielessä että presidenttiä ei siirretä syrjään eikä häntä myöskään menetelmissä nolata niin kuin nyt hallituksen toimesta ikävä kyllä on tapahtunut

tässä kolmekymmentäkolme seivä punainen pää edellä alas päin

myönnän vielä puheenvuorot edustajille lauslahti vikman kivelä elomaa nylander haapanen östman gustafsson ja vahasalo ja tämän jälkeen ministerin vastaus ja nämä puheenvuorot vapaavalintaisessa järjestyksessä

edustaja pirttilahti arkipuhemiesten sijat viisi viisi viisi kuusi

rapuläänissä ehdotus satakolmekymmentäneljä pystyy kalli ruis voi myöskään ennuste yrtti on kirvelevä kuin esitteen ehdotuksen satakolmekymmentäviisi rustem musta arvoisa puhemies

edustaja maijala

pidentyjauhetutusykstoista hiipivän ostama

arvoisa puhemies

äänestyksissä

otetaan nyt kolme milliä musta taulu

teen ehdotuksen määrä

äänet

risto jaakkola varapuhemies

herra puhemies

äänestyksen alettu soittaa neljä casa kohden yksi on viiskymmentä yhdeksän eija tapossa yhdeksi uskontoa

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään työelämä ja tasa arvovaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto

kanadan

äänestyksessä

arvoisa puhemies kannata

olkaa hyvä

veronalennukset eräin suurin osin ovat jo nyt menneet täysin hukkaan ja kävi juuri niin kuin oppositio viime syksynä ennusti tästä hallituksen elvytyslinjasta

eduskunta on hyväksynyt yleisperustelut mietinnön mukaisina

suomi on osa puhemies kaaressa kolmekymmentäviisi tarkoitus oli äänestää ei estämään arvoisa puhemies menettänyt parhaan mahdollisen luottoluokituksen

ja jos työsulku on määrä

pidentyy ja ohituskakstoista ykn

ministeri vastaa tähän kysymykseen mutta kiinnitän huomiota siihen että alkuperäinen kysymys koski kyllä eri aihepiiriä eli rikoksesta epäillyn ja aikaisemmin tuomitun karkottamista

yhteisymmärryspolitiikan sijaan ulko ja turvallisuuspolitiikkaan on nyt tuotu valitettavaa pikkupolitikointia

äänestys

nyt jos halutaan vaikuttaa siihen miten hän pystyy sitä puuta viemään maailmanmarkkinoille niin kai se on niin että täytyy puhua kaikista kustannuksista

eero reijosen

pyydän edustajia jotka tästä aiheesta haluavat esittää lisäkysymyksiä ilmoittautumaan nousemalla seisomaan ja painamalla v painiketta

yhdistys on annettu sataneljäkymmentä ja entinen kahdeksan neljä poissa yksitoista jos kunta maksaa niin

jos joku

ensin äänestetään kustakin pusertuuston

virpi jaanus kohotusteipin

kuten osaston äänestyksen kohteena olleet luvut on nyt hyväksytty muut luvuton menettelytavan mukaista katsotulla hyväksytyksi on koko osaston on hyväksytty mietinnön mukaan toteaa että tulot on

kalliksen viimeinen puheenvuoro oli hienoa kuultavaa koska oikeastaan siihen tämä ajan henki nyt kiteytyykin että me elämme muutosaikaa

tasavallan presidentti käytti valtiopäivien avajaisissa painavan ja tarpeellisen puheenvuoron sanomalla selkeästi että suomen politiikka ei uusien selonteon sanamuotojen kautta muutu suhteemme natoon säilyy ennallaan

rossi puolestaan

erittäin vaikuttavia lukuja ministeri kataiselta mutta tuntuu siltä että ne eivät kohtaa todellisuutta nämä luvut

jaaritusten ylsi kattoon

rose voimiskannat ja kallio harvoin esteen ehdotuksen satakaksikymmentä kuulustelussa niskalla pystytolppa ne

ostetun uhrin asevoimista ja ehdotukset on kuusikymmentäkolme kun itä neljä kuusikymmentäviisi kuusikymmentäkuusi plus seitsemän

suomen seitsemän ja entinen p kaksi plus kaksikymmentä eduskunta omaksunut mietin miten kiarostamin seudut kuusi kahdeksan heikki pylväs tom

edustaja toivakka taisi räjäyttää pankin koska kolmas ministeri tarvitaan tähän vastaukseen

se on semmoinen pyhä lehmä että kun puun hinnasta puhuu niin se on melkein jo perusoikeuksien ylimmällä oksalla olemassa ja tulee hyvin vaivautuneita ilmeitä

kempler kertoi

äänestyksiä

gunnar voi myös kautta lähipalvelut on ajettu ahdinkoon

yhdeksän postiaan kuusk yksi neljä yksi tyhjä poissa kymmenen skonto lax

kiven katu kolme joan kuusitoista eli kaksi pirjo

sosialidemokraatit pitävät tärkeänä että eduskunta tässä tilanteessa lausuu selkeästi oman kantansa täydentämään selonteossa esitettyä arviota

risto kokko